erityistä huomiota on mielestäni kiinnitettävä varsinkin siitoseläinten hyvinvointiin ja olosuhteisiin ja näiden siitoseläinten vienti eu alueen ulkopuolelle tulee saattaa luvanvaraiseksi

niukkenevienkin resurssien aikana korostan sitä ja siitä on pidettävä huoli ettei joiltakin väestöryhmiltä suljeta ovia osallistua opintoihin

niitä pyydetään jopa kymmenen kertaa täydentämään

ja sitten kun vielä valiokunta edelleen katsoo että näillä nykyisilläkin alueellisten taidetoimikuntien sijaintipaikkakunnilla tulee edelleen säilyttää mahdollisuus sivutoimipisteisiin pidän sitä äärimmäisen tärkeänä

kuitenkin asiantuntijakuulemisessa minulle ja monelle muulle tuli se käsitys että tällaista kilpailuetua näille isoille yhtiöille ei suinkaan ole syntymässä

vaikeuksia tulee ja ne pitää pystyä koulutuksella ja ohjeistuksella hoitamaan

sitten kyllä tosi isona ongelmana itse asiassa näen tämän huumekaupan osuuden bruttokansantuotteesta

tällä koulutusmuodollahan on myöskin vaikutus työurien pidentämiseen ja yhteiskuntatakun toteutumiseen sekä eritoten koulutuksellisen tasa arvon toteutumiseen

kunnianarvoisa edustaja kopra nosti esille tämän onko keskittäminen nyt kaikein viisainta asiaa

haluan vielä korostaa tämän elinkeinon merkitystä suomen vientitulojen kerryttäjänä ja työllisyyden turvaajana

kyllä se alueellinen asiantuntemus ja se että se on lähellä siinä on äärimmäisen tärkeätä meille ihmisille jotka joko taiteesta tai kulttuurista tai molemmista haluamme nauttia ja sieltä alueellisista lähtökohdista myöskin se asia sitten kumpuaa

opintotuen sitominen indeksiin vaikkakin se tapahtuu muutaman hetken päästä hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti on erittäin tärkeä asia

voidaan myös ajatella että syrjimättömyys on niin tärkeä ihmis ja perusoikeus ettei yksilö voi siitä tehokkaasti luopua

kun koko opintotukijärjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja tätä kautta nopeampaa valmistumista on siinä yksi vastaus siihen että aika ajoin manattua työvoimapulaa ei synny ainakaan niin suuressa mitassa kuin on arvioitu

että kyllä sinne talouskasvua pitää saada jotta päästään jollakin aikavälillä myöskin tästä huumeongelmasta ainakin se saadaan tosi paljon pienemmäksi

siitä syystä kanneoikeus on perusteltua rakentaa niin sanotun opt out järjestelyn varaan jossa ryhmän jäsen tulee automaattisesti tuomion oikeusvaikutusten piiriin ellei hän nimenomaisesti siitä erikseen irtaudu

ammatillisen koulutuksen saralla kannustan kaikkia niitä toimia jotka tähtäävät työelämän ja opiskelun parempaan yhteistyöhön

ympäristö ja ilmastotietoisuus kuitenkin kasvaa kansalaisissa jatkuvasti ja lainsäätäjän on myöskin reagoitava totta kai näihin muutoksiin

ryhmäkanneoikeus on sikäli myös elinkeinoelämän etu että se ehkäisee epäasiallista kilpailua esimerkiksi työntekijöiden työehtoja polkemalla kun uhkana on vaikkapa ammattiliiton nostama ryhmäkanne

arvoisa puhemies

totta on että kymijoen vesi on parantunut vuoksen vettä voi juoda

nyt tämän käsittelyssä olevan ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annettua lakia uusiutuvan energian alkuperätakuiden osalta

yritysten ja koulutuksen tarjoajien parempi yhteistyö takaa sen että opinahjoista valmistuu entistä valmiimpia nuoria ammattilaisia

mutta kun vapo nyt on ottanut tämän uuden asennon minä toivon myöskin että he onnistuvat siinä koska se on äärimmäisen tärkeätä että niitä uusia soita saadaan tuotannon piiriin ja heillä on erinomaiset kriteerit sinne laadittu kaiken kaikkiaan

alkuperätakuita käytetään todistuksena siitä että tietty osa energiastamme on tuotettu uusiutuvista lähteistä

edelleen kuitenkin haluan korostaa tässäkin työnantajien vastuuta kouluttaa niitä uusia vastavalmistuneita palkansaajia heidän alati ja nopeasti muuttuvissa tehtävissään

jatkossa tämä alkuperätakuu olisi ainoa menetelmä varmentaa sähkö tuotetuksi uusiutuvista energialähteistä

haluan kertoa tässä siunatuksi lopuksi sen että meillä imatralla imatrankosken keskustassa parin vuoden aikana karhu on käynyt porilaisella neljä kertaa

usa on omavarainen alkaa viemään sitä

tätä taustaa vasten ajateltuna päästökauppa aikana joka alkoi tämän vuoden alusta nyt on äärimmäisen tärkeätä koska tämä liuskekaasu saattaa tästä markkinoille tulla että tällä hetkellä niitä päästökauppaehtoja jotka siellä tällä hetkellä ovat ei missään nimessä lähdetä peukaloimaan

uudistus parantaa myös kuluttajansuojaa sillä järjestelmä jonka avulla varmistetaan että myynnissä oleva sähkö todella on uusiutuvaa poistaa tiettyjä vallitsevan tilanteen tämänhetkisiä ongelmia

tämä pikkuisen poikkesi mutta tämä on tärkeä asia

kuluttajan asema parantuu myös sitä kautta että uudessa mallissa sähkön tuottajien vertailu on totta kai helpompaa yhtenäisten arviointitapojen ansiosta

ehdotetun järjestelmän käyttöönotto on tuottajille vapaaehtoista ja näin tuottaja voi itse arvioida tietenkin sen oman järjestelmän markkinointihyödyn ja toimia sen mukaisesti

ehdotusmuodossaan tämä laki antaa sähkön myyjille ilmoitusvelvollisuuden jonka mukaisesti sähkön tuottajien on vuosittain ilmoitettava asiakkailleen kunkin energialähteen osuus sen edellisenä vuonna käyttämistä polttoaineista

tällä tavalla kuluttaja pääsee myös tarkemmin vertailemaan sähkön tuottajan asennoitumista uusiutuviin energialähteisiin ja voi sitä kautta esimerkiksi vaihtaa sähköyhtiötään näihin tietoihin perustuen

arvoisa puhemies

kysyn ministeriltä

arvoisa puhemies

valitettavasti erittäin kannatettava lakiesitys

tämä samanlainen laki todistajansuojeluohjelmastahan on jo useimmissa muissa euroopan unionin maissa ollut käytössä ja on osa vakiintunutta poliisin toimintaa

ikävää että yhteiskunta on raaistunut niin paljon ja raaistuu koko ajan että tällaista todistajansuojeluohjelmaa tarvitaan ja tämähän johtuu tietenkin siitä että asia liittyy useimmiten järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai muuhun vastaavaan vaaralliseen vakavaan rikollisuuteen

kannatan tätä lakiesitystä lämpimästi mutta eihän se uuden henkilöllisyyden luominen ja sen kanssa eläminen ihan yksinkertainen asia kuitenkaan ole

arvoisa puhemies

tänään tässä salissa on useita hallituksen esityksiä joilla erinäköisiä epärehellisiä konnia ja rosvoja sekä muun muassa epäiltyjä terroristeja yritetään suitsia ja saada kiinni

suomi ei valitettavasti enää ole mikään lintukoto ja rikollisuus kaiken kaikkiaan mukaan lukien niin harmaa talous kuin myöskin terrorismi kansainvälistyy huimaa vauhtia

tämä on oikeastaan vähän vastauksena myöskin niille kohtuullisen hulvattomille puheille siitä että sitä rahaa kylvetään ilman minkäännäköisiä perusteita ilman minkäännäköistä valvontaa

toimintaperiaatteet lähtevät suomen kohdalla ihmisoikeusperusteisuudesta hankkeiden demokraattisen omistajuuden taholta sitten vastuullisuutta avoimuus ja tuloksellisuus

totta kai meidän pitää keskittyä siihen että kotimaiset konnat saadaan kiinni mutta kyllä tällä lakiesityksellä minun mielestäni ihan oikein puututaan myöskin siihen että kansainvälisesti voidaan tietoja vaihtaa ja saada esimerkiksi vakavien rikosten suunnittelun ja terrorismirikosten estämistä hoidettua myöskin täällä suomessa

minun mielestäni tässä selonteossa on aivan loistavasti kolmella niin sanotun sarjakuvan kuvalla kuvattu se millä tavalla ihmiset vastuutetaan siellä kohdemaassa johon tätä apua lähetetään ottamaan vastuu siitä omasta elämästä paljon enemmän kuin tällä hetkellä

arvoisa puhemies

minusta on vähän edesvastuutonta perussuomalaisilta olla kertomatta mitkä ovat ne tuet jotka ovat niitä tehottomia surkeita pois heitettäviä

kuten sanoin suomi ei ole enää mikään lintukoto ja on erinomaisen tärkeää se että on mahdollisimman laajasti viranomaisilla mahdollisuus vaihtaa ja saada tietoja oli se rikollisuus sitten minkälaista tahansa tai sitten peräti terroris mia

mutta ministeriltä kysyn kun tässä väärinkäytöksistä on ollut paljon puhetta ovatko väärinkäytökset lisääntymään päin vai ovatko ne pysyneet samalla tasolla

siellä on uudet omistajat

eihän vain innovaatiotuista joilla myöskin laivanrakennusta tuetaan sieltä syntyy joka kerta kun uusi risteilijä tehdään todella paljon alihankintaketjussa uusia innovaatioita eihän innovaatiotuista olla nipistämässä

eihän tällä raamisopimuksella koko maailmaa pelasteta muun muassa tätä samapalkkaisuutta ja ei kyllä maailmaakaan rakennettu päivässä mutta kyllä tällä suomelle iso apu kaiken kaikkiaan on yhteiskuntavakauden takaajana

arvoisa puhemies

muutama sana vielä puurakentamisesta ympäristövaliokunnan näkövinkkelistä ja tarkemmin puukerrostalorakentamisesta

edelleenkäsin pitäydyn niissä puheissa joita äsken puhuin eli kyllä perustuslakivaliokuntaa tässäkin asiassa sopii myöskin kunnioittaa samaa mieltä kuin edustaja piirainen äsken

palkansaajien ja heidän perheidensä tulevaisuuden parempi ennustettavuus on sitä arkipäivän turvallisuutta ja turvaavaa kehitystä jota tarvitaan aina

kaiken kaikkiaan kun tätä lakiesitystä nyt on sitten tutkinut niin kyse on uudehkosta toimialasta jonka pelisäännöt pitää ihan oikeasti selkeyttää ja näihin tämä tähtää

tässä tapauksessa turvallisemman tulevaisuuden nimi on tosiaan raamisopimus

se saatiin vaikeina aikoina kasaan

tässä vaiheessa jo pitää sanoa se että tätähän ei rakennettu pelkästään rahalla vaan myöskin laadullisilla kysymyksillä

silti tämä sallii erinomaisella tavalla yksityisen liiketoiminnan ja se on erinomainen asia koska lisää liiketoimintaa tähän suomenmaahan tarvitaan kuitenkin niin että tämä kestää lainsäädännön ja yhteiskunnan hyppysissä julkisen vallan hyppysissä ja mahdolliset rumat kukat eivät sitten pääse niin paljon tässä rehottamaan

lääkitys kilovoltin estellä päiväedustukseneljästoistasilppua myös jaosto joka tuottaisi vähiten työmme on saatu valiokunta keskustelu arvoisa puhemies

nythän nämä rakentamismääräykset eivät ole enää esteenä sille että puukerrostaloja pystytään rakentamaan kahdeksannessa kerroksessa mennään palosuojelumääräykset on myöskin saatu aisoihin

kaiken kaikkiaan minun mielestäni tämä on osoitus suomalaisten työmarkkinoiden toimivuudesta silloin kun sitä eniten tarvitaan ja annetaan myöskin siihen mahdollisuus

sillä ei tietenkään ratkaista kaikkia määräaikaisiin työsopimuksiin ja vuokratyöhön liittyviä ongelmia mutta tämä korostaa tietojensaannin lisäämistä ja tämä tietysti lisää sitten ensinnäkin tietenkin sitä tietoa työntekijöille mutta myöskin turvallisuutta siitä että se tulevaisuus on paremmin nähtävillä

mutta näihin rakentajien ja tilaajien asenteisiin on pyrittävä vaikuttamaan eli pitää pystyä luomaan tänne suomeen teollisuutta puuelementtilaitoksia mutta pitää olla myöskin riittävää kysyntää

lakiesitys myöskin lähtee siitä että näillä tiedoilla pitää pystyä ja pitää velvoittaa työnantaja arvioimaan määräaikaisuuden perustetta ja sitä kautta parantaa myöskin vuokratyöntekijän asemaa

muutamia yksityiskohtia nostan esille jotka olivat niitä laadullisia kysymyksiä joilla tämä asia ratkaistiin myöskin ei siis pelkällä rahalla

sitten tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

arvoisa puhemies

työttömyysturvalain uudistusta yksinkertaistetaan lomapalkan jaksotus on todella iso asia vuorottelukorvaus säilyy jatkossakin samantasoisena kuin se tähän asti on ollut isyysvapaa pitenee

suomessa on puuta ja suomessa on myöskin puurakentamisosaamista ja jos siinä on joitakin lainsäädännöllisiä esteitä niin mielestäni ne kipin kapin pitää sitten myöskin poistaa

olisin itse toivonut kyllä että tuo sanamuoto kuuluisi tilaajan on toimitettava automaattisesti tieto henkilöstön edustajalle tämän vuokratyön käytön syystä mutta yhtä kaikki tämä on eteenpäinmenoa joka tapauksessa ja tämä parantaa niitten työpaikoilla toimivien edunvalvojien asemaa nykyisestä tasosta jonkun verran

otin tämän puurakentamisen esille sen takia että sinne on synnytettävissä niitä erittäin kipeästi tarvittavia työpaikkoja

suurena suurena asiana siellä on tekstikysymyksissä olemassa työuran aikana ihmisen kouluttautuminen ja mahdolliset puskurirahastot siihen että silloin kun töitä ei ole pystytään kouluttamaan eikä tarvitse edes välttämättä lomauttaa ja kaikkein vähiten vielä irtisanoa

kun tämä lakiesitys on valmisteltu kolmikantaisesti ja valmisteluun osallistuneet tahot ovat kaikki niin sanotusti liikuttavan yksimielisiä tämän sisällöstä niin tämä minun mielestäni kuvaa hyvin sitä että suomessa tämä kolmikantainen lakien valmistelujärjestelmä ja sopimusten valmistelujärjestelmä on oiva väline ja sitä ei missään nimessä pidä tulevaisuuden myrskyissä

haluan vaan vielä ihan lopuksi todeta sen minkä totesin tuossa debattikeskustelussa että tämän sopimuksen arvo on suomen valtiolle suomen hallitukselle enemmän kunelius tai kymmenen miljoona

keskustelu on päälle voi myös eun puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä ja tasa arvovalion

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kahta lakia ydinenergialakia ja säteilylakia ja tämän esityksen tarkoituksenahan on panna täytäntöön yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten annettu direktiivi

esityksen mukaan ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista mikä on äärimmäisen hyvä tavoite

arvoisa puhemies

jatkan siitä mihin edustaja pekkarinen lopetti toteamalla sen että nyt minä olen kyllä kuullut kaiken kun edustaja jalonen vaati ettei näiltä todistuksen laatijoilta vaadita sitä ammattitaitoa

arvoisa puhemies

vastaava täydennys tehtäisiin myöskin säteilylakiin

sen lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse sekä vertaisarvioinnin järjestämisessä

epätyypillisten hiilivetyjen kuten liuskekaasun liuskeöljyn sekä nesteytetyn maakaasun erittäin voimakas markkinoille tulo on jo muuttanut energiamarkkinoita merkittävästi

usean valiokunnan kuulemien asiantuntijoitten mukaan tämä energiasektori tulee olemaan suurten rakenteellisten muutosten kourissa tulevaisuudessa ja on jo nyt

arvoisa puhemies

mikä se aikataulu tämän kokonaisarvioinnin tekemiseksi tulee olemaan en sitä osaa sanoa mutta ehkä valiokuntatyöskentelyssä tämäkin asia pikkusen saa valaistusta

talousvaliokunta ihan oikein toteaa että selonteko olisi ollut oiva paikka nostaa esiin näitä epävarmuustekijöitä ja nostaa esiin vaihtoehtoisia skenaarioita energiamarkkinoiden tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

ei ole käytetty hallintopakkoa kertaakaan jotka olisi ollut toki mahdollista käyttää

siinä mielessä siellä on se resurssiasia joka on ollut puutteellinen ja myöskään kaikkia lain suomia mahdollisuuksia ei ole osattu käyttää

en uskalla suoraan sanoa mutta näin joka tapauksessa ympäristövaliokunnan selvitysmiehiltä saaman raportin mukaan asiat ovat

tänä päivänä salissa on tullut kritiikkiä ihan riittävästi mutta tässä sitran toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä haluan puuttua yhteen kohtaan

ja vaikka kaapeloinnissa ei ole pakko kaapeloida voidaan ratkaista monella muullakin tavalla asioita niin kun olen kuullut niin monta eri hintaa tästä maakaapeloinnista paljonko se maksaa per kilometri niin mielelläni kuulisin myöskin ministerin arvion siitä hän ei tosin taida enää olla salissa

kun suomen teollisuudessa teollisuus on niin energiaintensiivistä kuin se on ja kun yli kaksi kolmasosaa energiantarpeestamme on tuonnin varassa niin yhtälö tekee suomesta erittäin haavoittuvan energian maailmanmarkkinoiden erilaisille häiriötekijöille

siihen on kiinnitetty huomio tämän kasvuohjelman kautta ja on pyritty ja myöskin päästy siihen että ne kaksi yhtiötä joita on tuettu eli mesera oy ja meteco molemmat yhtiöt ovat muuntautumassa kotimaisesta alihankintatoiminnasta kansainvälisiä yrityksiä palveleviksi sekä omia ratkaisuja ja myöskin omia tuotteita myyviksi yhtiöiksi

on tärkeää että kohtuuhintaisen energian saatavuus sekä toimitusvarmuus myös niitten kulutushuippujen aikana edellyttävät omavaraisuusasteemme nostamista reippaasti sekä energiatehokkuuden parantamista totta kai

kyllä se tässä vähän askarruttaa ajatellen nimenomaan haja asutusalueita joita myöskin omalla alueella kaakkois suomen alueella paljon löytyy eri kunnista

ja varsinkin itseäni vanhana teollisuusmiehenä lämmittää tämä että nämä firmat tämän ohjelman kautta pystyvät kehittämään omia tuotteitaan ja näin ollen myöskin erinomaisen paljon paremmin kestämään esimerkiksi mahdollisessa taantumatilanteessa jnp

energian toimitusvarmuus ja huoltovarmuus ovat mitä suurimmassa määrin tällä hetkellä kiinni siitä energiantuotantomme hajauttamisesta eri tuotantomuotojen välille

taajamat ja haja asutusalueet tässä ovat sitten vaarassa siirtohintojen osalta joutua vähän eriarvoiseen asemaan ja se ei tietenkään saa johtaa kaksihintajärjestelmään

tuonnin suuri suhteellinen osuus lisää lisäksi toimitusvarmuuteen liittyviä riskejä sekä rasittaa vaihtotasettamme

sitä voi nyt vaikka verrata ihan mihin tahansa aikaan mutta kyllä se esimerkiksi maataloudelle on kohtuuttoman pitkä aika koska siellä sitten tarvitaan myöskin sitä varavoimaa ja siellä vähän niin kuin tuplainvestointia täytyy sitten harrastaa sen takia että sähköyhtiö ei pysty toimittamaan metsän takia sitä sähköä sinne turvallisesti koko ajan

keskustelu on päättynyt